keskustan vaihtoehtoon suomen pelastamiseksi kuuluu lukuisa joukko toimenpidealoitteita ja lakialoitteita jotka tulevissa keskustan puheenvuoroissa esitellään

mutta jotenkin kyllä tulee mieleen että tätä valtiota johdetaan kyllä nyt lukituilla vaalilupauksilla

ei yleiselle arvonlisäveron korotukselle ei eläkeiän nostolle ei tuloverojen korotuksille

haluaisin kysyä mitä tarkoititte viikko sitten täällä keskustelussa kyselytunnilla kun sanoitte että suurituloisten pitäisi osallistua näihin lamatalkoisiin

kieltämättä jokaisella oli melkein joku kysymys mutta lähden tästä rahapuolesta jota monessa sivuttiin ja siitä mikä siinä on se oikea taso haluan tuoda kyllä sen esille

te voisitte korottaa heidän verojaan

minä olen käynyt läpi hyvin tarkasti tämän valtiovarainvaliokunnan lausuntoon liittyvän eriävän mielipiteen jossa oli sosialidemokraattisia ja vasemmistoliiton edustajia ja päätynyt tässä noin miljardin euron summaan niin että kun joka paikkaan vaadittiin lisää rahaa niin jotenkin haluaisin todeta että raha on tärkeä

eläkeiän nostossa ei ole kyse vain makrotason taloudellisista perusteista vaan nyt työuransa alussa olevien tai tulevien työsukupolvien eläkkeiden tasosta

tämä liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö onkin paljon realistisemmalla tasolla mutta jos rupeatte hintalaputtamaan sitä niin päästään kyllä isoihin summiin siinäkin

eläkeiän nostosta on tärkeää tehdä päätös mahdollisimman nopeasti mutta sen toteuttaminen tulee tehdä maltillisesti ja asteittain

minä toimin niissä puitteissa mitä tietysti kehykset antavat myöten ja pyrin tuomaan joka paikassa lisäysesityksiä esille mutta asia ei ole pelkästään minun käsissäni

niinpä keskusta esittää että hallitus ryhtyy ripeisiin toimenpiteisiin työurien jatkamiseksi sekä tarkistaa kantaansa eläkeuudistuksen sisällöstä ja aikataulusta siten että hallitus on kykenevä päättämään eläkeiän sitomisesta odotettavissa olevaan elinikään vielä tämän vaalikauden aikana

hyvin pian ihan tulevina viikkoina tulen asiassa toimimaan ja laitan joko työryhmän tai selvitysmiehen sitä tekemään niin että se asia ei jää tässä hautumaan

arvoisa puhemies

täältä myöskin ed

omaishoidon kehittämisen kannalta kiireellisintä on keskustan mielestä turvata omaishoitajien tasavertainen kohtelu heidän asuinkunnastaan riippumatta

en usko että ministerityöryhmän muut jäsenet tykkäävät huonoa tai ed

tämä on johtanut siihen että kuntien välillä on räikeitä eroja omaishoitajien kohtelussa sekä omaishoidon määrittelyssä ja tuen maksamisessa

osassa kuntia otetaan uusia omaishoitajia sopimusten piiriin osassa pidetään omaishoitajien määrä vakiona pitäen määrärahat samalla tasolla vuodesta toiseen ja osassa kuntia sopimuksia irtisanotaan jopa kesken vuoden

mutta minä pidän tärkeänä sitä että me pystymme hoitamaan nyt tämän vaalikauden tässä näin ja että se pystyisi jatkumaan sitten yhtäjaksoisesti senkin jälkeen

omaishoitajien jaksamiseen ja arkeen liittyvät palvelut jäävät edelleen kuntien järjestettäväksi ja ne tulee tarjota lähipalveluna kotikunnassa

me tiedämme sen mitä meidän tulee tehdä lähivuosina ja kymmenen vuoden aikana ja pystyä sitä päivittämään hyvin sekä budjettipolitiikassa että myös sitten hallitusohjelmissa

salovaara kysyi tästä joukkoliikenteen yhteislipusta ja ed

minusta tärkeätä olisi että me täällä katsomme yksittäisen ihmisen näkökulmasta minkälaiset lipputyypit ovat houkuttelevia minkälainen järjestelmä on houkutteleva eikä vain sillä tavalla ylärakenteessa puhuta tästä

ensinnäkin totean että näin taloudellisesti tiukkoina aikoina kun ollaan taantumassa jos ei taloudellisessa kriisissä syvemminkin on tärkeää että teemme sellaisia säädösmuutoksia joilla pyrimme varmistamaan ja vahvistamaan sen että suomalainen kuljetusala pääsee tämän laman yli ja selviää jatkoon koska tällä hetkellä kuljetukset ovat monin paikoin pahasti vähentyneet

jos me haluamme katsoa koko liikennejärjestelmää ja koko liikennejärjestelmää myös ilmastopolitiikan näkökulmasta niin silloin kaikilla liikennemuodoilla bussimatkustamisella raideliikenteellä jopa yksityisautoilulla on sijansa mutta meidän ei ainakaan täällä pidä niitä keskenään asettaa vastakkain eikä kilpailuasetelmaan

tämä lakiesitys on viralliselta nimeltään hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta

hän tekee varmasti hyvää työtä

viime keväänä te olitte kivelän työryhmän puolesta loukkaantunut

mutta voisin suomentaa tämän hallituksen esityksen osalta että kysymys on kabotaasilaista eli kysymys on siitä miten muiden eu maiden kuljetusyritykset saavat ajaa suomen sisäisessä liikenteessä kuljetuksia

sen takia olemme joutuneet moneen kertaan teiltä kyselemään mitä tarkoitatte missä on esimerkiksi omaishoidon tuen verottomuus tai tämä kela kysymys

menen tähän esitykseen nyt sitten seuraavaksi todeten kyllä sen että meillähän on tällä hetkellä se tilanne että sitä ei ole säädelty ja kuten hyvin läsnä olevat edustajat tietävät kuljetusala on toivonut että meillä olisi tämmöistä omaa kansallista säätelyä ennen kuin tämä eu esitys joka on tehty komission puolelta astuu asetuksen kautta tänne suomeen voimaan

arvoisa puhemies

hallitus on tällä kaudella tehnyt myös useita muita toimia työllisyyden ja toisaalta työttömyysturvan parantamiseksi

se on hyvä asia

tämä toive on ollut hyvin meillä tiedossa ja pidemmän aikaa

ainakin itse lähden siitä että tarvitaan yhdyskuntarakenteen hajauttamista mutta ei voi olla sitten toinen puoli se että meillä jotenkin olisi pannassa omakotitaloasuminen

nyt hallituksen esitys lähtee siitä että esittäisimme että kabotaasia saisi harjoittaa suomessa korkeintaan viikon ajan ja sellaisella kuljetusalan yrityksellä joka tuo suomeen ensin kansainvälisen kuljetuksen olisi oikeus viikon verran harjoittaa täällä kabotaasia

se että työttömille aktiivitoimien ajalta maksettava korotusosa etuoikeutettiin toimeentulotuessa on tuonut myös toimeentulotukeen kannustavuutta

tärkeä oikeudenmukaisuusteko oli työmarkkinatuen tarveharkinnan poisto puolison tulojen osalta

nyt valiokuntakäsittelyssä on ansiosidonnaisen päivärahan työssäoloehdon lyhentäminen eli tuen piiriin pääsee lyhyemmällä työhistorialla mikä sekin on hyvä asia

se tarkoittaa siis sitä että ei voi tulla tyhjänä tänne ja täällä sitten ruveta ajelemaan jos tämän tällä tavalla vähän arkikielellä määrittelee

arvoisa puhemies

tässä oli oikein tyyppiesimerkki edustaja zyskowiczin tarttumisesta yhteen yksityiskohtaan ja häkkäröimisestä tämän asian sillä tavalla että näyttää että selvätkin asiat ovat epäselviä

tässä vain joitakin esimerkkejä parannuksista joilla on suuri merkitys työmarkkinoiden toimivuudelle nopealle työllistymiselle ja työttömien asemalle

nythän on todellakin niin että eun piirissä komission piirissä ja myös liikenneministerineuvostossa jossa myös itse olen ollut mukana on kanta että sen pitää olla säädelty ja että se on yksi viikko ja korkeintaan kolme kuljetusta sen viikon aikana

hyvä esimerkki oli tämä edustaja kiurun puheenvuoro hetki sitten jossa olitte hyvin iloinen näistä poliisin määrärahoista ja samalla unohditte sen että viime viikolla on linjattu että poliisilaitosten määrä tullaan laskemaan alle kymmeneen liikkuva poliisi lakkautetaan krpn tehtäviä siirretään mittavissa määrin paikallispoliisille

minun kysymykseni kuuluu

kaiken kaikkiaan hallitus on monilla tavoin sujuvoittanut sitä hallinnollista menettelyä jota työttömyyteen liittyy ja pyrkinyt siihen että työtön pääsee nopeasti sekä erilaisten toimenpiteiden että taloudellisten tukien piiriin

kun valmistelimme tätä lakiesitystä omakin lähtökohtani oli aluksi se että meidän pitäisi tehdä suoraan niin että olisi se kolmen kerran sääntö tässä

haloo ettekö ymmärrä että tässä on erittäin suuri ristiriita

sosialidemokraateille on myös tärkeää että työnteko on aina kannustavaa ja kannattavaa mutta se ei saa tapahtua työttömän taloudellista asemaa heikentämällä

hänen puheenvuoronsa viime viikonloppuna oli järkevä puheenvuoro

mutta sitten virkamiesvalmistelussa ja sen myötä kun tämä oli lausuntokierroksella valmistelijat tulivat siihen tulokseen että me emme pysty sitä nyt tässä yhteydessä tekemään koska se valvominen kolmen kerran osalta olisi hankalaa

hän ajatteli sitä että olisi hyvä että nuoret ihmiset tekisivät myös jonkinlaista vastikkeellisuutta saadakseen tämän toimeentulotuen normitetun osan ja minun mielestäni tässä ei ole mitään epäselvää

on tärkeää että ihmiset saavat oikeasta työstä kunnollista palkkaa jolla voi elää päivittäistä elämää myös pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa

täällä ei kuultu mitään esimerkiksi siitä miten opintoja voitaisiin nopeuttaa otetaanko käyttöön kolmas lukukausi tai miten sosiaaliturvaa ja palkkatuloa yhteensovitetaan että työhön meneminen on aina kannustavaa

saksahan ottaa nyt käyttöön tämän että korkeintaan kolme kertaa ja samalla he säätävät pakollisesta rahtikirjasta

jokainen tietää sen

meidän lausuntokierroksemme osoitti että poliisi erityisesti sanoo että valvonta ilman tämmöistä rahtikirjan määräämistä on hankalaa jos ei mahdotonta

asia on kesken eun toimielimissä eli tällä hetkellä komissio käy euroopan parlamentin kanssa sovintomenettelyä siitä mikä tulisi olemaan se sisältö

käsitykseni mukaan nyt huhtikuun aikana tässä kuussa euroopan parlamentti vielä äänestää siitä tuleeko kompromissiesitykseksi nimenomaan se että kerran viikossa ja joka keksi yhden viikon ajan ja kolme kertaa viikossa sisäisiä kuljetuksia

haluan tässä yhteydessä ottaa vielä toisen asian esille joka vaikuttaa pieneltä asialta mutta minusta se pitää korjata nyt saman tien kun täällä eduskunnassa tämä laki on auki

pidämme tärkeänä sitä että meillä on alueellisesti kattava korkeakouluverkko

mutta sitten on järkevää kuten täälläkin tuli tämä tampereen esimerkki esille että korkeakoulut myös hakevat itse omia tämmöisiä yhteistyömalleja ja myös sisällöllisesti kehittävät ja hakevat tätä omaa profiloitumistaan

arvoisa puhemies

kun minä olen esittämässä ja keskusta esittää että omaishoidon tukipalkkio siirretään kelalle niin se ei tarkoita sitä että kelan toimistosta tai tuolta nordenskiöldinkadulta kelasta lähdetään viemään sitten sinne omaishoitajalle asiointiapua tai jotain muuta apua

mutta on se kyllä politiikan ja meidänkin asia kaikkien tässä salissa että me haemme niitä uudistamisen välineitä rakenteita uudistamalla tai vaikka uudistamalla oppisopimusta koulutussopimuksen suuntaan

kuten tunnettua on niin meillä on tarkoitus perustaa tämä vaikutusarviointielin joka kuulostaa byrokraattiselta mutta tarkoittaa sitä että pystyttäisiin paremmin arvioimaan hallituksen esitysten vaikutuksia

kunnassa annetaan ne riittävät tukipalvelut omaishoitajien arjessa selviytymiseen mutta kela maksaa sitten sen tukipalkkion

toimeentulotuen normitetun osan maksaa kela mutta sitten ne mitä ovat ne vastikkeelliset toimet totta kai ohjaa joku muu ihminen kuin kelan henkilöt

minulla on tässä edellinen selonteko ja tässä tämä kakkoslistalla on ja sen jälkeen aloitettiin sitten tiesuunnitelma joka saa lainvoiman nyt tänä kesänä

kannustan teitä edustaja rajamäki että te hoidatte tämän asian kun se jäi teiltä hoitamatta tässä selonteon valmistelussa nyt sitten eteenpäin samoin kuin tämän ten t verkon

arvoisa puhemies

ensinnäkin lyhyesti kiitokset siitä työstä mitä olette taas tämän syksyn aikana tehneet valiokunnassa ja erityisesti jaostossa ensi vuoden budjetin osalta ja samalla myös kun on vaalikauden viimeinen budjettikäsittely koko tästä vaalikauden työstä

tietysti se tiedetään että on olemassa kaksi semmoista erityistä kipupistettä joita on myös eduskunnan kautta hoidettu eli tämä joukkoliikenteen rahoitus ja sitten perusväylänpidon rahoitus

yhtenä asiana totean vain sen kun siellä on myös tämä pirkkalan terminaalikysymys että haluan tuoda sen esille tämän lentoliikenteen toimialan osalta että myös lappeenrannassa on omia näkemyksiä joilla haluttaisiin kehittää lappeenrannan kenttää

mutta sitten tähän työurien pidentämiseen

kun tässä valtiovarainministeri omassa puheenvuorossaan aika tavalla omahyväisesti kertoi että kaikki on tehty ja nyt tulee paljon esityksiä niin haluan muistuttaa siitä että nehän ovat työmarkkinajärjestöjen omassa työurasopimuksessaan sopimia asioita jotka tuodaan tänne sitten teidän postitoimistonne kautta käsiteltäviksi ja haluaisin kyllä kysyä pääministeriltä

onneksi lakko tässä loppui mutta minä olen aivan varma että sekä globaalilla tasolla että myös täällä meillä kotimaassa me joudumme käymään tämmöistä lentoliikennealaa koskevaa keskustelua myös jatkossa

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia

tämä muutos koskisi yritystoiminnan aloittavan yrittäjän työeläkevakuutusmaksun määräytymistä

pidättekö te riittävinä niitä keinoja joita te olette nyt tuomassa tänne

avainasia kaikessa liikkumisessa liikenteessä olipa junamatkustamisesta bussimatkustamisesta tai sitten lentoliikenteestä kysymys on se että on niitä matkustajia maksavia matkustajia

olin kuulevinani hetki sitten teidän puheenvuorostanne että teidän mielestänne rakenteellisia uudistuksia tarvittaisiin enemmänkin ja haluaisin kuulla pidättekö te riittävänä sitä mitä urpilainen pitää riittävänä

ei voi olla niin että joka paikkaan on täydelliset hyvät yhteydet ja sitten ne yhteydet varmistetaan sillä että valtio subventoi

ja jos olette olleet huomaavinanne mitä viime päivinä on ollut esillä myös tulevien vuosien rahoitustilanteesta ja julkisesta taloudesta niin voi olla että me joudumme itse kukin säätämään omaa ajatteluamme hieman realismin puolelle myös liikennerahoituksen osalta

keskusta ei tätä hallituksen esitystä hyväksy

sitten totean tästä ed

tietysti siitä syystä että tämä on minusta ensinnäkin vastahankaan ja ristiriidassa sen kanssa mitä on hallitusohjelmaan kirjoitettu sinänsä myönteisiä kannanottoja yrittäjyyden edistämisestä

hemmilän hieman kriittisestä puheenvuorosta että sehän on niin että me olemme tämän liikennepoliittisen selonteon yhdessä yksimielisesti tässä salissa hyväksyneet joten toivon että me voimme myös olla yksimielisesti sen selonteon takana jota on pystytty hyvin toteuttamaan tässä

nyt tämä totta kai on aivan vääränlainen signaali tässä vaiheessa hallitukselta uusien yritysten perustamiseksi

tämähän tulisi voimaan ensi vuoden alusta ja koskisi uusia aloittavia yrityksiä

kun tiedämme talous ja työllisyysnäkymien epävarmuuden niin tässä tilanteessa kun monet isot yritykset lomauttavat eivät pelkästään lomauta vaan jopa irtisanovat tuhansia ihmisiä kannattaisi panostaa nimenomaan tänne pieneen ja keskisuureen yritystoimintaan ja sitä kautta voitaisiin luoda suomeen uusia työpaikkoja

joten tämä hallituksen esitys on täysin ristiriidassa sen kanssa mitä nyt pitäisi tässä isossa kuvassa suomen työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi tehdä

olen aivan varma että tulevalla vaalikaudella ja voi olla että seuraavallakin vaalikaudella muutama reunaehto lyö myös meidän keskusteluumme hieman jarrua ja me joudumme tekemään entistä enemmän valintaa ja prioriteettia

haluan muistuttaa että tämä ei ole ihan ensimmäinen kerta kun hallitukselta tulee tällaisia yrittäjyyttä estäviä vähemmän kannustavia tai byrokratiaa lisääviä esityksiä

taisi olla pari viikkoa sitten kun edellisen kerran täällä oli yrittäjien kannalta hankala esitys hyväksyttävänä